säädämme lain joka vahvistaa kansallista ilmastopolitiikkaamme vahvistaa eduskunnan roolia sen käsittelyssä ja tekee ilmastopolitiikastamme yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteistä politiikkaa jolla tavoitellaan vähähiilistä yhteiskuntaa

tämä on myös erittäin tärkeä asia tänä vuonna kun joulukuussa pariisissa pitää saada aikaiseksi kunnianhimoinen ja kaikkia maailman maita sitova ilmastosopimus

ilmastonmuutos muodostaa ihmiskunnalle uhkan satojen vuosien ajaksi lisäten ihmisiin ja ekosysteemeihin kohdistuvien vakavien ja peruuttamatto mien vaikutusten todennäköisyyttä

arvoisa herra puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen sekä laki alkolukon käytöstä koulu ja päivähoitokuljetuksissa

tästä eteenpäin jatkossa suomessa myytävien muuten luovutettavien tai liikenteessä käytettävien alkolukkojen olisi täytettävä tietyt tekniset ominaisuudet ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset

valiokunta on vuosien aikana kuullut selvitysmiehiä jotka ovat laatineet esiselvityksiä ilmastolain säätämisestä ja sitten kun varsinaiseen lainvalmisteluun ryhdyttiin ministeriötä ilmastolain valmistelun eri vaiheista

tätä pykälää ja tätä vaatimusta ei aiemmin ole ollut ja tästä vaatimusten täyttämisestä olisi toimitettava todistukset liikenteen turvallisuusvirastolle

eduskunnalle syksyllä annettu esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on aiheuttanut vilkkaan julkisen keskustelun aiheesta ja saanut kansanomaisia nimityksiä

arvoisa herra puhemies

edustajan kannattaisi tutustua tietenkin siihen miten tämä kiinteistöveron poisto käyttäytyy reaalitodellisuudessa kuka siitä hyötyy

lisäksi tämä laki pitää sisällään ehdotuksen siitä että nykyinen tilausajoina suoritettavia koulu ja päivähoitokuljetuksia koskeva suositus alkolukon käytöstä muutetaan pakolliseksi

eduskunnalle keväällä annettu valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko toimi pohjana kun valiokunta ja valiokunnat muodostivat kantansa tulevaan liikennepolitiikkaan

tavoitteenahan se normien purku tietenkin on ihan relevantti eihän siinä ole mitään ja varmaan sellainen että siitä voidaan keskustella

esityksen valiokuntakäsittelyssä ja puhun nyt liikenne ja viestintävaliokunnan käsittelystä on nostettu esiin ne keskeiset valiokunnan toimialaan kuuluvat ongelmakohdat joista lakiesitystä on julkisuudessa kritisoitu ja kuten puhemies totesi lausunnonantajavaliokunnat esittelevät omat mietintönsä

selonteosta annettu mietintö toimii kattavana tienviittana liikennejärjestelmien kehittämiselle tällä vaalikaudella ja seuraavillakin

suunnitelmat muodostavat perustan ilmastopolitiikan yksityiskohtaiselle valmistelulle eri hallinnonaloilla

valiokuntakuulemisessa ja valiokuntakuulemisen jälkeen valiokunta on todennut että rattijuopumus on edelleen yksi meidän liikenteemme merkittävimmistä vaaratekijöistä

tämä ei vaikuta keskittämiskehitykseen mitenkään

jos me katsomme tätäkin kesää mitä tässä maailmassa ja suomessa ja hyvin lähiympäristössäkin on tapahtunut sinne on lörähtänyt milloin sinne on mennyt nikkeliä ja milloin sinne on mennyt mitäkin ympäristöön luontoon

täällä voi olla erilaisia näkökulmia kyllä mistä sitä tarkastelee mutta pitää pysyä siinä vaikutuksessa mikä sen todellinen vaikutus on ja hyötyjiä ovat pääsääntöisesti nimenomaan maaseudulla olevat kunnat

mietintö on todella kattava ja se antaa ohjeistuksen ja eduskunnan kannan hallitukselle käsitellä keskeisiä liikennepoliittisia kysymyksiä tulevaisuudessa

missä kohti te konkreettisesti näette että on varaa mennä purkamaan sääntelyä kun tällä hetkellähän sitä puretaan niin että siellä menee yt neuvottelut käyntiin joissa itse asiassa sen osaavan henkilöstön työpanosta lähdetään keventämään

esitämme että vaalikauden alussa laadittavasta liikennepoliittisesta selonteosta on tämän kokemuksen valossa tehtävä pysyvä käytäntö

voimassa olevan lain ei ole katsottu sallivan yhteisötilaajien kerätä väärinkäytöksistä itse näyttöä eikä televalvontakaan ole useimmissa tapauksissa ollut käytettävissä

liikenne ja viestintävaliokunta on selontekoa käsitellessään kuullut kymmeniä asiantuntijoita ja tutustunut laajaan asiantuntija aineistoon

ilmastolaki tekee suunnittelusta lakisääteistä ja parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä pitkäjänteisyyttä ja siten myös ennustettavuutta

tämän aineiston perusteella laadittu mietintö on yksimielinen mutta korostan että kannattaa lukea se mietintö etenkin hallituksen toimesta

neljä vuotta on ollut meidän lainsäädännössä suositus siitä että rattilukkoa näissä edellä mainituissa kuljetuksissa päivähoidon ja koulun osalta käytettäisiin mutta se ei ole itse asiassa johtanut toivottuun tulokseen

siellä on todella paljon vaihtoehtoja malleja ja ratkaisuja tulevaisuuden liikenneongelmien ratkaisuiksi

valiokunnan saaman käsityksen mukaan asiantuntijakuulemisessa nykyisen sähköisen viestinnän tietosuojalain säännökset viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä väärinkäytöstapauksissa ovat tulkinnanvaraiset ja sallivat jo ainakin osin tunnistamistietojen käsittelyn

kiitän lausunnon antaneiden valiokuntien jäseniä sekä liikenne ja viestintävaliokuntaa siitä hyvästä yhteistyöstä ja asiaan paneutumisesta jota tämän mietinnön aikaansaaminen yksimielisesti on edellyttänyt

suomen ilmastopaneelin olemassaolo korostaa ilmastolain suunnittelujärjestelmän luonnetta tieteelliseen tietoon perustuvana informaatio ohjausvälineenä

valiokunnan kantaa kyseessä olevaan esitykseen valiokunnan esinettä sen valiokunnan enemmistön käsityksen mukaan hallituksen esitys varmistaa yritysten toimintaedellytyksiä kattamalla sen lainsäädännöllisen aukon joka yrityssalaisuuksien suojasta tällä hetkellä sähköisessä viestintäympäristössä on auki

arvoisa herra puhemies

suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen vision tulevaisuuden liikennepolitiikkaan

toisaalta paneelin riippumattomuuden kannalta on samanaikaisesti keskeistä että paneelilla on vain ilmastonmuutosta koskevan tietopohjan tuottamista ja tiedon koostamista ja erittelemistä koskevia tehtäviä

tämä josta paljon on aina puhuttu että kilpailutuksen kautta voidaan myös näitä asioita hoitaa ei itse asiassa ole tuottanut kovinkaan hyvää tulosta

maankäytön ja liikenteen seudullista sekä valtakunnallista suunnittelua ja niihin liittyviä ohjausmenetelmiä on kehitettävä pitkällä tähtäimellä

esitys siis selkeyttää enemmistön mielestä nykyistä epäselvää tilannetta asettaa ennakkoehtoja tunnistamistietojen käsittelylle ja edistää yhteisötilaajien tietoturvan parantamista

valiokunta haluaa erityisesti tässä asiassa korostaa kuljettajan roolia koulu ja päivähoitokuljetuksissa

ympäristövaliokunta sai lausunnot liikenne ja viestintä maa ja metsätalous sekä talousvaliokunnalta jotka lausunnoissa suhtautuivat uuden sääntelyn tarpeeseen osin kriittisesti ja epäilivät että ehdotettu lakisääteinen suunnittelujärjestelmä saattaa muodostua hallinnollisesti raskaaksi tai johtaa ilmasto ja energiapolitiikan eriytymiseen

esityksen sisältämät sanktioidut tiedottamisvelvoitteet sekä ennen käsittelyn aloittamista että jälkikäteen merkitsevät nykyiseen verrattuna parannusta myös käyttäjien tietoturvaan ja henkilökohtaiseen oikeusturvaan joissakin tapauksissa

maantieteellisesti katsottuna olemme myös kaukana euroopan ydinalueilta

tästä syystä elinkeinoelämän kilpailukykyä verrattuna kilpailijamaihin on parannettava kehittämällä ja parantamalla tiestöä rautateitä meri ja ilmaliikenteen toimintaedellytyksiä

te sanotte että ei leikattu

lapsilla ei ole kyytiin noustessaan myöskään edellytyksiä tunnistaa kuljettajan päihtymystä eikä todellisia mahdollisuuksia jäädä pois kyydistä

ei sitten leikattu mutta te nipistätte niiltä jotka ovat maksaneet ja niiltä jotka ovat kustantaneet

valiokunnan enemmistö suhtautuu esitykseen kokonaisuudessaan kriittisen myönteisesti mutta toteaa sen avaavan käytännössä mahdollisuuksia myös toimivaltuuksien väärinkäyttöön ja tämä kannattaa huomioida

logistisen osaamisen merkitys kilpailukykytekijänä on todella kasvussa ja tämän johdosta on hallitusohjelmassa mainittu logistiikkastrategia luonteva ja tärkeä jatke liikennepoliittiselle selonteolle

toisin sanoen lapsi on hyvin avuton itseään kohdistuvaa uhkaa jos tällaista sanaa tässä yhteydessä voi käyttää kohtaan

nyt tämä ehdotettu alkolukon käyttöpakko kattaa kaikki ne kuljetukset joita aiempi asetustason suositus on koskenut

mutta miten te perustelette tällaisen toimenpiteen

kansainvälisen vertailun perusteella sähköisen viestinnän tietosuojan sääntely on tiukkaa suomessa verrattuna esimerkiksi muihin euroopan unionin jäsenvaltioihin

ehdotettu lainsäännöstö alkolukon hyväksymisestä puolestaan varmistaa sen että myynnissä olevat ja ajoneuvoissa käytettävät alkolukot ovat määräysten mukaisia ja turvallisia

ensin haluan selventää että ilmastolaki on valtion viranomaisten suunnittelua ohjaava puitelaki jolla ei ole välittömiä vaikutuksia käytännön toimijoihin kuten yrityksiin kansalaisiin tai kuntien toimijoihin

nostimme hankkeista esille koko maan kehityksen kannalta olennaiset pullonkaulakohteet ja niihin ratkaisut sekä kokonaisuuden hallinnan merkityksen

nyt esitetyt sähköisen viestinnän tietosuojalain muutokset merkitsevät osin säännösten selkeytymistä sekä yhteisötilaajan että käyttäjän kannalta eivätkä kaikilta osin julkisuudessa esitetyn tavoin romuta sähköisen viestin tietoturvaa

mutta valiokunta on myös erityisesti kiinnittänyt huomiota liikkeenharjoittajan myös tilaajan mahdollisuuksiin kaikissa tilanteissa järjestää lain vaatima alkolukollinen ajoneuvo käyttöön koska kai tämän voisi niinkin päin sanoa että maalaisjärjen tai kaupunkilaisjärjen käyttökään ei ole kielletty niissä tilanteissa joissa sellaisen ajoneuvon saaminen on täysin mahdotonta

haluamme erityisesti korostaa tällä liikenteen toimivuuden valtakunnallista merkitystä

valiokunta nostaa mietinnössään esille seinäjokioulu rataosuuden kehittämishankkeen ja pääkaupunkiseudulla vuosaaren sataman välittömällä vaikutusalueella olevan kehä kolmosen parantamisen

valiokunta on selvittänyt mahdollisuutta rajata yhteisötilaajan käsitettä tämän esityksen osalta

kuultujen asiantuntijoiden ja itselle muodostuneen mielikuvan mukaan viesti oli harvinaisen selkeä ja yksimielinen

valiokunta korostaa että lasten koulu ja päivähoitokuljetusten uudelleenorganisointi ongelmatilanteissa on voitava toteuttaa laillisella joustavalla tavalla ja nopeasti jotta kuljetukset voidaan suorittaa kaikilta osin

kaikkia yhteisötilaajia eivät koske yrityssalaisuuksien vuotamisen selvittämistä koskevat säännökset yksinkertaisesti siitä syystä ettei niillä ole suojattavia yrityssalaisuuksia

jos näitä pääväyliä ei saada toimimaan huonon kunnon välityskyvyn riittämättömyyden tai vuosikausiksi venyvien hitaiden korjaustöiden takia se vaikuttaa merkittävällä tavalla elinkeinoelämän välttämättömien kuljetusten sujuvuuteen ja samalla se vaikuttaa myös henkilöliikenteeseen ja vaikeuttaa sitä ja sitä kautta myös päästöt lisääntyvät

tulevaisuudessa kiristyvistä päästövähennystavoitteista tulee edelleen päättämään kuten tähänkin saakka yleensä aineellista lainsäädäntöä muuttamalla ja siten normaalisti eduskunta lainsäätäjänä

uskottavuuteenhan liittyy myös se mitä on puhuttu ja mitä on sanottu

tästä syystä valiokunta muutti hallituksen esitystä koskien nimenomaan tilapäistä kuljetusta jolloin on ehkä kyseessä ajoneuvon rikkoutuminen

kaikki yhteisötilaajat niin yliopistot kuin kirjastot ja taloyhtiötkin voivat joutua niiden tarjoamien palvelujen tai viestintäverkon väärinkäytösten kohteeksi

hallituksen esityksessä oli määräys siitä että viiden päivän ajan voi käyttää muuta kulkuneuvoa kun tällaista ajoneuvoa ei ole saatavissa mutta valiokunta piti säännöstöä joiltakin osin joissakin tilanteissa edelleen ongelmallisena ja siitä syystä päätyi ehdottamaan sitä että kuljetuksen tilaajalle jää oikeus tilapäisesti käyttää kuljetuksessa muuta kuin alkolukolla varustettua ajoneuvoa kolmen arkipäivän ajan silloin kun tällaista alkolukolla varustettua ajoneuvoa ei ole saatavissa

valiokunta ja valiokunnat kehottavat hallitusta nopeuttamaan näiden hankkeiden toteuttamista ja rakentamaan seinäjokioulu rataosuuden pikaisesti ensin kaksiraiteiseksi ennen kuin vuosikausia liikennettä haittaavia peruskorjauksia lähdetään viemään eteenpäin siinä laajuudessa kuin ne alun perin ovat

me olemme tätä omistajapoliittista keskustelua käyneet useasti täällä ja ministeri häkämies kyllä te olette nyt hampaaton omistajan edustaja

valiokunnan enemmistö ei katso mahdolliseksi rajata tässä tilanteessa yhteisötilaajia eri ryhmiin mutta toteaa että säännökset tiukentavat huomattavasti puuttumista viestintäverkon ja palvelujen luvattomaan käyttöön

pääministeri on vedonnut yrityksiin

omistajalla pitää olla näkemys siitä mihin viedään yritystä ja miten näissä markkinoissa toimitaan ja pitää kantaa myös yhteiskunnallista vastuuta silloin kun omistajana on valtio

mutta kyllä kai nyt pitäisi olla ihan aikuisten oikeasti huolissaan niistä palveluista miten me tulevaisuudessa kansalaisille voimme tarjota nämä peruspalvelut terveydenhoidon sosiaaliturvan vanhustenhoidon ja niin edelleen ja hakea siihen järkevä malli toimia että ne turvataan

lähtökohtana kuitenkin on että ilmastolain toimeenpanossa hyödynnetään nykyisiä raportointimenettelyjä mahdollisimman tehokkaasti hallinnollisen lisätyön välttämiseksi

ennen kuin yksikään kirjasto taloyhtiö tai yliopisto voi ryhtyä käsittelemään tunnistamistietoja on sen esityksen mukaan laitettava tietoturva kuntoon määriteltävä muun muassa miten sen viestintäverkkoa tai palvelua saa käyttää annettava kirjalliset ohjeet käyttäjille nimettävä ne ylläpidosta tietoturvasta tai turvallisuudesta vastaavat henkilöt jotka tunnistamistietoja voivat käsitellä tiedotettava menettelystä ja käytännöistä ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle tunnistamistietojen käsittelyn aloittamisesta ja annettava tietosuojavaltuutetulle vuosittain raportti käsittelystä

se tuo mukanaan kaupallisia mahdollisuuksia mutta ennen kaikkea se tuo myös mukanaan haasteita

eihän tämä nyt käy että te päivästä päivään kuukaudesta kuukauteen vuodesta vuoteen hoette tätä samaa läksyä

toisin sanoen mahdollistetaan se lasten kuljettaminen kaikissa mahdollisissa tilanteissa niin että lapsille ei synny sitä tilannetta ettei tällaista ajoneuvoa olisi käytössä

kun olemassa olevat järjestelmät nivotaan osaksi uutta rakennetta lopputuloksena saadaan vaikuttavampaa kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa

hallitus päättää

arvoisa puhemies

omistaja päättää

ei se hallinto voi olla se itseisarvo

kyse on siitä että kunnilla ei ole rahaa ja kunnat joutuvat palveluja vetämään alas ja se nyt vaan ikävä kyllä kohdistuu sinne lapsiin ja nuoriin

lain ideana on ottaa kokonaisuus paremmin haltuun arvioida toimien vaikuttavuutta ja tehokkuutta nykyistä paremmin ja sitä kautta tehostaa ilmastopolitiikkaa ja tehdä siitä myös kustannustehokkaampaa

jokainen hallitus itse asiassa viimeisten kymmenien vuosien aikana on toiminut siihen suuntaan että me pääsisimme rationalisoimaan nimenomaan hallintoa

arvoisa herra puhemies

minulla kävi tänään poikkeuksellisesti eskari ikäisiä päiväkotilaisia täällä parikymmentä kappaletta ja arvoisa pääministeri kyllä se nyt vähän panee niin kuin miettimään jos tällainen päiväkoti ikäinen kysyy kun he saivat esittää kysymyksiä miksi meidän koulussa ei saa liharuokaa miksi meidän koulussa ei saa jälkiruokaa miksi meillä on niin isot ryhmät

pitkät rekkajonot niiden aiheuttamat liikenneturvallisuusongelmat ja muut haitat ovat sekä kuljetus elinkeinolle että erityisesti alueella asuville täysin kohtuuttomia ja ne ovat näköjänsä pahenemassa

arvoisa herra puhemies

kumpi tässä nyt sitten puhuu muunnettua totuutta

suomalaisen viestintäpolitiikan perustehtävänä on ollut ylläpitää maassa sellainen sähköisen viestinnän perusjärjestelmä jonka kautta jokainen suomalainen voi vastaanottaa yhteiskunnallisesti merkittävimmät yleisradio ohjelmat

ongelmia tulee pikaisesti vähentää rakentamalla rajanylityspaikkojen läheisyyteen odotuskaistoja odotusalueita ja rekkaparkkeja

näiden huolten rauhoittamiseksi valiokunta on kuitenkin sisällyttänyt mietintöönsä lausumaehdotuksen jossa korostetaan tätä hallinnollisen taakan lisääntymisen välttämistä

jompikumpi